tiusaselle että korostin juuri tämän uuden teknologian merkitystä ja että suomen on oltava aivan kuin edellinen edustaja sanoi mukana näissä korkeamman ja paremman teknologian jutuissa

itse muotoilin tämän lauseen niin että meidän pitäisi arvoisa puhemies tässä yhteensovitettavuudessa tehdä tällä lailla

on yhdistettävä tietokoneisto ja tietokantainfrastruktuuri suomessa tietokoneisto ja tietokantainfrastruktuuri

tiusanen varmaan että kaikki aluksetkin ovat nykyään vaan kauheita dieselöljyä mereen saastuttavia ja muuta vastaavaa

no niin hyvä

vielä sen verran sekä yleisölle että kollegoille siitä mikä se infrastruktuuri on kun siitä on puhuttu kohta toistakymmentä vuotta ja selvästi näkee että se koskee jotenkin yleensä aina sitä kaupungin tai jonkun karttaa niin se tarkoittaa sisäistä välitystoimintaa sitä miten välitys tapahtuu sen kyseisen asian sisällä

totta kai edustaja zyskowicz oli oikeassa kaikki on huomioitava täällä ja meidän on autettava niitä joita voidaan mutta tämänkaltainen vyörytys jossa mennään koko ajan suomen lainsäädäntöön niin sisään että ikään kuin suomalaisuudella diplomaattisella viisaudella ei olisi mitään merkitystä vaan aina kaikki jotka näkevät tämän äärimmäisen vaarallisuuden tämmöisessä antautumisessa jollekin euroopan kokonaiselle näköalattomuudelle leimataan sitten juuri tältä samalta suomen äärioikeistolaiselta rkpn niin kuin täällä kaikki näette siellä vasemmalla on suomen äärioikeisto pohjalta

kyllä sotateknologia on merellisesti kehittynyt

esimerkiksi näistä kaikista valastutkista ja siitä kuinka skannaamiset vaikuttavat delfiineihin ja valaisiin on jo ajat sitten ollut puolustusteknologista tietoa jopa niin että kaikki tai monet tietävät varmaan että delfiinejä ja muuta on käytetty sotateollisuudessakin

arvoisa puhemies

kun tässä keskustapuoluetta on syytetty niin viime kaudella kysyin monta kertaa ministeri pekkariselta minkä takia kansaa hävyttömästi rokottavien siirtomaksujen sähkön ja muun ohella suuruutta ei ole mitenkään määritelty muuten kuin kohtuullisena

mutta tosiaan sitä ihmettelen kuinka aina tämä tärkeitten lakien tuleminen kestää niin kauan

näistä valaiden joukkokuolemista tai itsemurhista ei ole koskaan oikeastaan tiedetty mikä ne aiheuttaa onko se loppujen lopuksi astrologia tai joku muu vastaava

arvoisa ministeri oikeastaan koko vihreä verouudistus nimenä sille että korotetaan verotusta tasaverona syvemmin erittelemättä niiden energiamuotojen verotusta ja hyötyjä joita kansalaiset käyttävät tekee hallaa kansalaisten halulle tarvittaviin energiapoliittisiin muutoksiin

tämä on suomessa tässä asiassakin joka on hyvä ehdotus kaikkeen ja muuta se vakavin asia mihin tämä saattaa kaatua

arvoisa puhemies

jatkan suoraan samasta että eilen oli uutisissa ilon päivä

tässä tuli mainittua edustaja niikkokin mainitsi oikeusturvan ja jotkut muut että näillä aloilla jokin oikeusturva jo estää erittäin tärkeitten asioitten eteenpäinmenon

assange verotusasioissa ja sitten ihme kyllä paljastettiin että meidän sähköveroista alkaa olla jo huolestuttavan suuri osa pelkkää valtion verotusta

mutta jos väittää tätä tarkoitan justiin psykomonoversiteetillä en siis di että siinä olisi edes se kaksi puhumattakaan että tri psykotriversiteetti kun aina väitetään suunnilleen tuolla lailla että kaikki mitä tapahtuu sota alueella ja jos suomi on siinä mukana on huonoa ja pahaksi suomelle vielä kerran

sitten tietysti joku lapsi voi juosta seisovaa autoakin päin ja lyödä päänsä jollei ole kypärää ja avaruuspukua ja muuta vastaavaa

se sitten että kun mennään tähän edustaja erkki virtasen viisauteen että ei siellä ole soneraa missään kuvastaa juuri sitä mitä edellinen liikenneministeri ja nykyinenkin ja nyt taitaa jo viestintäministerikin näissä asioissa tuottavat meille ja yleisölle eli tietämättömyyttä

siis sekä eu vaaleissa tämä tulee esiin että myös anteeksi puheenjohtaja että innostuin voin mennä pönttöönkin tulevissa eduskuntavaaleissa

prisma joka on erittäin hyvä ohjelma teemalla on kertonut siitä kuinka lääketiede jos mikä on kehittynyt muuallakin kuin suomessa ja ilman tätäkin lakia kovasti

se on häpeällistä että suomalaiset eivät mitenkään korjaa sitä ketkä todellisia imperialisteja olivat pohjois suomessa ja näillä himotuilla öljyalueilla

tänä aamuna tosiaan itellan tyyppi leventeli ylen ohjelmassa että he ovat jo lakkauttaneet niitä

kaikki todistaa ja varsinkin kun me menemme tähän puuteknologiaan kehitämme siitä vielä luonnollisemmalla alueella eli vedessä juttuja joista suomi sitten saa kunniaa vielä biodiversiteetin kannalta myös niin että puusta tehdyt jutut ovat myös luonnon kannalta kaikista edullisimpia ovat ne sitten rakennuksia tai polttoaineena nykymaailman mitassa kun mitataan

päinvastoin apinakokeissa tai sanotaanko simpanssikokeissa jotka varmaan liittyvät suomalaiseen ajotaitoon maaseudulla pitkältikin siis nyt puhun turruttavasta ajamisesta maaseudulla vauhti on hyvin suggeroiva tekijä ja alan ihmisenä voin sanoa että tärkeimpiä juttuja mitkä rikkovat sen kun ajaa pitkää matkaa on että tulee joku kiinnostava mielenkiintoinen mainos vaikka komea vaalimainos tienvarressa niin huomio kiintyy taas johonkin muuhunkin

eli kun puhutaan sonerasta tämmöisessä asiassa kuin elisa josta edellinen viestintä ja liikenneministeri puhui että kun maakunnissa voi voi eläkeläiset ja ikäihmiset jäävät sinne loukkuun tai jotain niin tänä päivänä arvoisa puhemies kaupungeissa hyvin tuntemani tampere millaista kaupunginosista saakka tuntemallani tampereella erilaisissa kaupunginosissa ja sitten siinä ympärillä pirkkalassa lempäälässä jotka ovat vieressä elisa tuo näitä superkuitujohtojaan ja samalla kun se pakkomyy ihmisille eläkeläisille leskille kaikille näitä että ottakaa nyt niin saatte tonnilla mutta jollette heti ota niin maksaa kaksi tonnia ja tulee kauheat nopeudet

mutta mitään lakeja tai siis laki mitään oikeastaan uusia keksintöjä ei saada liikenteeseen koska justiin eri yhteiskuntien lait suhteessa vielä sitten lääketeollisuuden keinotteluun estävät näitä nopeita toimenpiteitä

kallistakin jatkaen kun puhutaan tästä transaktiosta ja transaktioverosta niin meillä oli aikoinaan psykologiassa erittäin tärkeä vieläkin voimissaan oleva transaktioanalyysi

kun hallitus ohjasi dieseleihin se korottaakin ensi vuoden alussa dieseliä ja kevytpolttoöljyn hintaa kohtuuttomasti

ainoa hyvä asia arvoisa puhemies nykyhallituksen kannalta on se etteivät kansalaiset autoilijoita lukuun ottamatta ehdi tajuta asiaa ennen kuin vasta ensi syksynä kun lämmitysöljyt ja vastaavat tilataan

kiljuseenkin viittaisi varmaan nämä roistot pelkäävät että tulisi näkymään siellä että nyt näkisimme ketä pitääkin valvoa tai ketä voi valvoa ja mitä tehdään

näin on

nimittäin tässä justiin tällainen solidaarisruusunpunainen vasemmisto menee mielestäni kovan oikeiston helppoon koska mikä tarkoitus tällä on muu kuin hoitaa suomi natoon

puolet enemmän kuin ennen tehtiin lakeja joita ei saatu vietyä loppuun ja kaikkea vastaavaa ja mielestäni surkeita lakeja joista on näyttöäkin

eli ihminen havahtuu herää että tuolla on joku mukava yritys tai jotain tämmöistä

itella kuriin ministeri

se antaa pimeälle kylmälle ja pitkien etäisyyksien suomelle mahdollisuuden verottaa muuta eurooppaa vähemmän lämmitykseen valaisemiseen ja autoiluun liittyvissä asioissa suomessa

suomalaisessa tiekulttuurissa mieluumminkin mielenkiintoiset yllättävät tapahtumat tienvarrella kun muuta ei tapahdu muutakin kuin että kun orava juoksee ja sitten se juoksee taas takaisin ovat liian harvinaisia nykyään

tämä on siis hyvä laki ja tosiaan suomalainen innovatiivisuus kaipaa tämänkaltaista ainesta edetäkseen

arvoisa puhemies

roistot arvoisa puhemies ovat hyvin ovelia ja heillä on varaa palkata oikein todella hyvät asiantuntijat hoitamaan kaiken näköistä kätkemis vero ja muuta politiikkaa

kysyn ministeri vehviläiseltä sitä kuinka suhtaudutte siihen että kunnat jatkuvasti vääristelevät laskelmia valtionrahoitusta saadakseen ja kun valtio tulee mukaan niin kuntalaisia ja äänestäjiä hämätään hinnan lisäksi sillä että saadun rahoituksen prosenttia korostetaan

eli ongelma on se että rohkeus puuttuu siihen että epäselvissä tapauksissa käännytettäisiin sitä mukaa kuin muutkin pohjoismaat antavat meille mallia

kun katsoo pörssin vaihtelua päivässä tai viikossa niin jos sieltä otettaisiin tämmöisiä summia niin ne eivät vaikuttaisi tippaakaan siihen pääoman muodostukseen mitä nämä keinottelijat tai ihan oikeatkin osakesäästäjät ja pienyrittäjätkin yrittäisivät näillä jutuillaan

arvoisa puhemies

en nyt minään besserwisserinä halua tässä toimia mutta kun minuun tässä viitattiin vielä niin totean sen verran että kun aikoinaan tuli puheeksi toistakymmentä vuotta sitten enemmän lehdistössä koko aihe niin tavallaan aikoinaan kuuluisa naistutkija friedan kirjoitti kirjan nimeltä naisellisuuden harhat yksi tämmöinen perusjuttu oli se että kun oli tutkimukset laajalti tehty euroopassa niin suomi jäi viimeiseksi tässä ilman muuta aivan toisinpäin kuin tämänpäiväisessä tutkimuksessa

pyydän anteeksi teiltä ministerit että olen uskonut nyt kahta mediaa toinen oli arvolehti aamulehti ja toinen oli vähän roskempi lehti mutta näin ministereitä väärin sitten siteerataan mutta kun täällä on vedottu siihen

kyse on hallituksen sisäisestä sopimuksesta

minä vielä korostan että kyse on ennen kaikkea siitä että ne tulisivat julkisemmiksi ja että niitä voisi valvoa ja että tiedettäisiin ketkä ovat nyt esimerkiksi ihan täällä meidän suomen virallisissa jutuissa

eli kun tämä nyt saataisiin edes siihen juttuun että nämä ihmispolot jotka haluavat sitten seurata ettei heidän sylkeään käytetä väärin tai ihan väärissä kokeissa tai jotain muuta vastaavaa ainesta saisivat tietokoneelta sitten valviran tai jonkun muun vastaavan opastuksella mennä katsomaan missä se on että se on turvallisissa käsissä eikä jotain kauheuksia tapahdu

koska jos ei näkyisi suomessa missään eikä näissä osakejutuissa eikä vaihdoissa jonkun nimiä eikä rahoja niin silloinhan voisi päätellä että ne ovat paenneet veroparatiiseihin ja maksavat kaikki nämä juttunsa nyt vähänsäkin vielä ulkomaille

kysyisin kuitenkin ministeri braxilta

kun näitä kiireitä nyt on niin onko tämä tämmöinen yleinen vitkuttelu ja vetkuttelu mitä tänä päivänä esiintyy nykyhallituspuolueiden keskuudessa tämmöistä eu riippuvaista paikallisen demokratian ja suomalaisen demokratian tahallista kaventamista ja pyrkimystä vierottaa ihmiset demokratiasta

kommentti oli lähinnä sitten se kun luki joka paikassa että naisliikkeet naistutkimus äidit yhdistyneet äidit kaikki olivat suureen ääneen todistamassa että tässä tutkimuksessa on jotain vikaa ettei voi olla